mutta sitten mitä te puhuitte tuosta että jos nyt on jossain tietoliikennekatkoksia että on vaikka jossain luolassa eikä toimi ja luolassa joku tarvitsee lääkettä niin totta kai siis haloo jos täällä kerta sanotaan että tietokatkosten aikana kun tietoliikenne ei toimi voi totta kai käyttää myös muita mahdollisuuksia

kysyitte myöskin palomiesten haitallisille aineille altistumisesta ja tästä rekisteristä ja kiitän edustajaa siitä että hän on ollut aktiivinen siinä ja on viety yhdessä tätä rekisteriasiaa eteenpäin

se on tietysti hyvä puoli että ne voidaan palauttaa heille sitten seuraavana vuonna mutta siitä huolimatta olen sitä mieltä että palautuksia ei saa tulla

kun edustaja kiljunen kysyi vanhusneuvostoista niin minä sanoisin että tämä on ihan vanhusneuvostojenkin asemaa vahvistava se että se tulee nyt tähän kuntalakiin ja siinä vahvistetaan nyt näiden neuvostojen asema vammaisneuvostojen vanhusneuvostojen ja nuorisovaltuustojen ja se on nimenomaan demokratian lisäämisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisen sateenvarjon alla ja sitä kautta se asema tulee vahvistumaan

yhtenä syynä myönnettyjen määrärahojen käyttämättä jättämiseen ja palauttamiseen on ollut se että kuntien on ollut vaikea kohdistaa palveluja iäkkäille rintamaveteraaneille heitä koskevien henkilötietojen puuttumisen vuoksi

rintamaveteraanit ovat myös jo hyvin iäkkäitä ja he eivät välttämättä ole reagoineet kunnan lähettämään tiedotekirjeeseen jossa on kerrottu eri kuntoutumisvaihtoehdoista ja kotiin saatavista avopalvelumahdollisuuksista

kyllä se sitten tietysti edellyttää sitä että se niin sanottu pakollinen terveydenhuoltomaksu siihen tulisi koska olisi aika erikoista jos vakinaistettaisiin nimittäin tämä ammattikorkeakouluopiskelijoiden yths terveydenhuolto koska jos yliopisto opiskelijat maksavat terveydenhuoltomaksua niin miksi eivät myös ammattikorkeakouluopiskelijat

hallituksen esityksessä ehdotetun muutoksen tarkoituksena on ettei tätä rintamaveteraanien kuntoutukseen myönnettyä määrärahaa jäisi kunnissa käyttämättä sen vuoksi että kunta ei ole tavoittanut alueellaan asuvaa rintamaveteraania

kiitos kovasti näistä kommenteista ja voittopuolisesti te kuitenkin ymmärsitte sen että tällä on hyvä tarkoitus

tietenkin pitää käytännöt sitten hioa siellä kunnissa miten hyvin kaikki saadaan hoitumaan

ainakin minulla on itselläni sellainen kuva että aika hyvin ne on nyt saatu liikkeelle ja esimerkiksi nuorisovaltuustoja tällä hetkellä meillä on kuitenkin lähes jokaisessa kunnassa

se on myös niin

elikkä hallitusohjelmassa me luotasimme sen että on vahvat peruskunnat ja ellei tule niitä niin erillissopimuksella ja luvalla sote alueet

tärkeintä tässä lakimuutoksessa on se että nyt korjataan monien rintamaveteraanien ja heidän omaistensa joskus kohtuuttomaksikin kokema tilanne joka on joissakin tilanteissa estänyt heitä saamasta heille tarkoitettuja ja tarpeellisia kuntoutuspalveluja

siitä syystä katsoisin että se pitää sinne ammattikorkeakoululakiin sitten saada jos halutaan vakinaistaa ammattikorkeakoulujen yths toiminta

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kolmas asia voi myös neuvosto herättää taas ymmärtää ulkoasianvaliokunta keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään

minun mielestäni harkinnanvarainen valtionosuus olisi pitänyt jättää vielä koska nyt meillä on aika paljon näitä kriisikuntatilanteita ja sitten pahassa taloudellisessa tilanteessa olevia kuntia

kyllä sitä sairaanhoitoa tulee olemaan jatkossakin ja ne samat sairaalat tarvitaan mutta se hallinnollinen järjestelmä ei tulevaisuudessa enää ole sairaanhoitopiiri

esityksessä ehdotetaan että kansaneläkelaitos luovuttaisi rintamalisää saavien nimet ja henkilötunnukset maksutta kunnalle kerran kalenterivuodessa jolloin nykyinen kansaneläkelaitoksen kuntien pyynnöstä tekemä tiedotekirjeiden lähettäminen päättyisi

sosiaalihuoltolakihan on uudistumassa mutta sitten myöskin nämä kuntakokeilut auttavat eli tem kela kunta pohtivat yhdessä miten voidaan auttaa juuri näitä henkilöitä

meillä on nyt juuri pari kuntaa liitetty toiseen kuntaan ja nyt sitten se toinen kunta joka joutui vastaanottamaan tämän hyvin hyvin köyhän kunnan vaurioitui siitä

mutta sairaalat tarvitaan

sitten täällä edustaja kiljunen kysyi vammaistukien ja kuntoutukseen kytköksestä

minä olen jopa ollut sitä vastustamassa että sairaanhoitopiirejä pitää yhdistää koska minä näen että tärkeää on se sosiaali ja terveydenhuollon hyvä yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tulisi tehdä enemmän yhteistyötä ja siitä muodostuu näitä sosiaali ja terveydenhuollon alueita

nythän kansaneläkelaitos on ollut ystävällinen siinä mielessä että kun kansaneläkelaitoksella on nämä tiedot niin he ovat pystyneet lähettämään ne kirjeet mutta nyt kun saadaan kunnille ne tiedot on paljon helpompi toimia koska sitten voidaan ihan lähestyä sitä veteraania ja räätälöidä palveluja

olen itsekin sitä mieltä että se pitää purkaa ja meillä juuri tämä osatyökykyisten toimenpideohjelma toi yhtenä esityksenä sen mihin alanko kahiluotokin viittasi

täällä kysyttiin tästä sosiaaliturvasta ja se on ihan totta että suomessa on tämä asumisperusteinen sosiaaliturva joka tarkoittaa sitä että pitää olla kotikunta ja pitää olla asunto ja asua täällä jolloinka se sosiaaliturva on sitten tullut

vielä sanon arvoisa puhemies että olen rehulan kanssa ihan samaa mieltä että ei sovi sama malli kaikkialle eikä tässäkään ole tarkoitus sitä tehdä

siinä vain tarvittaisiin aika sievoinen summa rahaa mutta se on kyllä hurjan tärkeä

nyt kuitenkaan eussa ei ole tällaista käsitettä kuin asumisperusteinen sosiaaliturva vaan se lähtee siitä että onko työtä ja tuleeko työhön eli se on tämä työperusteinen sosiaaliturva ja siinä on yhteensovittamista suomen ja muitten maitten kanssa ja meidän on jonkin verran nyt sellaisia erilaisia voi sanoa voimisteluja siinä tehtävä

mehän saamme nyt ensi vuoden alusta kela kuntoutuksen näitä kriteerejä laajennettua jolloinka entistä enempi nuoret pääsevät ammatilliseen kuntoutukseen kelan kautta mutta sen lisäksi tarvitaan myös ihan toimintamuutosta tähän kuntoutusosioon nuorisotakuussa

meillä on eksote meillä on kainuun malli meillä on oulussa muodostumassa jos lähtee pelkkien palvelujen näkökulmasta sote alueita

vielä muutama sananen arvoisa puhemies

esitetyn muutoksen toimeenpanon nopeuttamiseksi kela ja valtiokonttori tekevät yhteistyötä ja rintamaveteraanien tietojen lähettämisessä kunnalle hyödynnettäisiin valtiokonttorin käyttämää menettelyä

ne ovat odottaneet kaksikymmentä vuotta sitä että ne pääsisivät eteenpäin ja rahaa vaan palaa koko ajan kun meillä ei ole kuntakenttä kunnossa niin että tiedettäisiin miten ne sähköiset järjestelmät sinne luodaan

valtiokonttori on siis lähettänyt sotainvalidien etuuksien täytäntöönpanoon liittyviä tietoja postitse suoraan tietylle nimetylle henkilölle joka hoitaa veteraaniasioita kunnassa

me emme tarkalleen tiedä mitä se tulee tarkoittamaan tulevaisuudessa mutta se mikä meillä on tavoitteena on se että me pystymme pitämään omissa käsissä päätöksentekoa näistä sosiaali ja terveyspalveluista myöskin sosiaaliturvaan liittyen

ja puhujalistaan

tarkoituksena olisi että valtiokonttori lähettäisi tämän saman kunnan henkilöitä sisältävän postituslistan kelalle

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

olemme huomanneet

mutta mennään listalla eteenpäin

asia

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

meillähän jo tällä hetkellä on hyvin paljon tällaisia aktivointitoimenpiteitä ja osallistavia toimenpiteitä mutta kyllähän ne aika pitkällä viiveellä tulevat

kaikkein suurin ja vahvin tarkoitus tällä on että veteraanit saisivat palveluja räätälöityjä heille tarkoitettuja palveluja

tässä on tavoitteena kehittää nimenomaan monipuolistaa sitä toimenpidevalikoimaa mutta sitten myöskin selkeyttää lainsäädäntöä ja selkeyttää näitä toimenpiteitä ja nimenomaan aikaistaa niitä

kirjasto peruskoulu yleensäkin päiväkotitoiminta varhaiskasvatus kaavoitus elinkeinoelämän edellytysten luominen eli juuri se elinvoiman puhaltaminen ja sen identiteetin luominen ja nimenomaan tällaisen identiteetin yhteisöllisyyden kehtona toimiminen

siihen monia tekoja ollaan tekemässä ja yksi on nimenomaan nämä suojaosuudet jotka tulevat sekä tähän työttömyyskorvaukseen että sitten myöskin asumistukeen

minä kannatan että suomessa on edelleenkin kuntia tulevaisuudessa ja me lähdemme kuntapohjaista järjestelmää kehittämään mutta siihen me tarvitsemme sitten meidän kaikkien yhteistyötä

kaiken kaikkiaan tavoitehan on saada ihmiset työhön ja pidettyä työn syrjässä kiinni

siihen tarvitaan niitä työpaikkoja ja myöskin sitä että sitä työkuntoa ja työkykyä ylläpitää jotta sitten kun sitä työtä tulee vaikkei sitä heti olisikaan niin olisi jo kuitenkin jalka ovenraossa ja pääsisi jo eteenpäin ja pysyisi työkyky

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on painettava täysin lähetekeskustelua varten ysitiellä päivi äänestyksen kiitos

edustaja virtanen täällä kysyi ja sanoi oikeastansa sitä että nyt on saatu hyvin näitä asioita eteenpäin ja se on kyllä mahdottoman hieno asia mielestäni

edustaja hakkarainen

vammaisten työllistymisestä sanon että se on todella tärkeä asia

meillä on osatyökykyisten työllistämisen ja työssä pysymisen edistämisohjelma käynnissä ja kaikki vammaisethan eivät ole osatyökykyisiä mutta hyvin useat ovat

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

sitten kuntoutuksesta sanon sen verran että tämä kuntoutushan kuuluu vähän meille molemmille ministereille mutta kela kuntoutuksen kauttahan järjestetään hyvin paljon reumalapsille kuntoutusta

jonkin verran on käyty keskustelua erityisesti siitä että pystytään eri puolilla suomea järjestämään niitä mutta sitten myöskin se toivomus että nämä kuntoutuksen sisällöt vastaisivat niitä perheitten tarpeita on kyllä mennyt perille ja olemme käyneet keskustelua kelan kanssa puhumattakaan tietysti siitä mitä julkinen sektori järjestää lääkinnällisenä kuntoutuksena myöskin reumalapsille

nämä viisi henkilöä ovat edustajat tolppanen wallinheimo savio myllykoski ja hänninen ja tämän loppuvaiheen debatin aloittaa edustaja tolppanen olkaa hyvä

olen edustaja rajamäen kanssa ihan samaa mieltä että omavastuuosuudet eivät saisi kovin paljon nousta

nythän meillä on matkakorvausten suhteen niin että meidän on pakko säästää jonkin verran mutta tavoite on se että me saisimme sen sillä tavalla että omavastuuosuudet eivät nousisi koska niitä on jo kerran jouduttu nostamaan

me olemme nyt tuomassa hallitusohjelman mukaista hallituksen esitystä siitä että lääkekorvauskustannukset kohdistuvat erityisesti paljon lääkkeitä käyttäville

meillä ollaan nyt tarkentamassa juuri tätä työturvallisuuslakia ja nimenomaan asetuksella ja nimenomaan katsoen myöskin paremmin muun muassa yksin työskentelyä ja tätä väkivallan uhkaa ja sen ennakointia

sosiaali ja terveysministeriössä on myöskin meneillänsä potilaitten itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntöpaketti joka myöskin tulee vaikuttamaan tähän ja itse asiassa tulee vielä enemmän varmasti auttamaan estämään näitä väkivaltatilanteita

mutta se on hyvin pitkällinen lakityö koska se liittyy hyvin tiiviisti ihmisten perusoikeuksiin ja siitä syystä kuitenkin tällaisena nopeampana apuna varmasti saadaan työturvallisuuslaki

edustaja on aivan oikeassa siinä että nyt meillä ovat esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollossa väkivaltatilanteet lisääntyneet ja siihen on monta syytä

yksi syy on se että alkoholin ja lääkkeiden ja sekakäyttö huumeidenkäyttö on lisääntynyt ja sitä kautta sitten on näitä väkivallan uhkatilanteita

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu

valiokunnan puheenjohtaja edustaja

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

minäkin haluan tässä heti tämän keskustelun alussa sanoa että kiitoksia kaikille teille jotka olette tässä vuosien varrella tehneet näitä lakialoitteita koska kyllä te voitte aivan hyvin sanoa että tämä on teidän ansiotanne yhtä lailla

vain totean että kun me sitä selvitimme sitten että mihin lakiin tämä kuuluu niin se kuuluu tähän lakiin eikä sitten niihin lakeihin mitä te olette esittäneet mutta sillähän ei ole merkitystä missä laissa se on vaan sillä miten se menee eteenpäin

käsittelyssä olevan hallituksen esityksen laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa sääntelyä ja viranomaismenettelyä lääkärien ja hammaslääkärien laillistuksen osalta

ja tässä vaiheessa viimeisen debattipuheenvuoron käyttää edustaja hänninen sen jälkeen ministereitten vastauksia

tällä hetkellä lääkäreiden ja hammaslääkäreiden laillistusmenettely on kaksiportainen ja eurooppalaisittain vaikeasti ymmärrettävä

ja ministeri tiilikainen kolmisen minuuttia

yleislääketieteen erityiskoulutuksen sisältö ja kesto olisivat samat kuin nykyisen lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen

sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto merkitsisi lääkärin suorittaman yleislääketieteen erityiskoulutuksen ylläpitämäänsä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin terhikkiin

australian malli on johtanut myös inhimilliseltä kannalta hyvään lopputulemaan sillä hukkumiskuolemat ovat käytännössä nollassa

lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tulee kuitenkin ennen itsenäisen ammatin harjoittamisen aloittamista tehdä aluehallintovirastolle ilmoitus

samaan malliin tulee nyt eukin toimia

kun ei ole vetovoimatekijää niin se paatti ei lähde sieltä afrikasta eikä mistään muualtakaan tänne eikä tule niitä hukkuneita